tietysti näin opposition edustajana voisi aloittaa tämän puheen että tämä hallituksen esitys olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten mutta en aloita tällä tekstillä ja keskityn nyt vain kehumaan tätä hallituksen esitystä

verottaisimme toisaalta pieniä osinkoja hallitusta kevyemmin ja suuria osinkoja hallitusta hiukan ankarammin

yksinkertaisuudessaanhan tässä on kysymys siitä että ydinvoimaluvan haltijoilta osakeyhtiöiltä kerätään väliaikainen maksu ydinturvallisuusrahastoon jolla rahoitetaan toisen osakeyhtiön vttn rakennushanketta

tasa arvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon

perussuomalaiset keräisivät mieluummin lisää varoja hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi palauttamalla yritysten kela maksun joka kompensoidaan yrityksille kasvupaketilla

arvoisa puhemies

hyvinvointipakettimme tarkoituksena on eriarvoistumisen pysäyttäminen

kela maksu on hallituksen omienkin asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kannalta selvästi alv korotusta parempi vaihtoehto

talousvaliokunta mietinnössään kyllä tarkensi sitä että rahat jotka näin väliaikaisesti kerätään nimenomaan käytetään sitten vain ja ainoastaan siihen tutkimukseen joka nimenomaan liittyy ydinturvallisuuteen ja tämän kuumakammion rakentamiseen

niin kuin ministeri täällä kertoi näitä liikaa perittyjä työkyvyttömyyseläkemaksuja on palautettu niitähän on palautettu maksualennuksina mutta totuus näyttää olevan se että ennen sitä maksualennusta kuitenkin näitä maksuja korotettiin niin että todellista palautusta ei kuitenkaan ole olemassa

vaadimme myös lisää resursseja poliisille rajavartiolaitokselle tullille ja oikeuslaitokselle jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä muun muassa harmaan talouden torjunnassa

tätä periaatetta nyt muutetaan niin että luovutaan tästä vähemmistöosakkuudesta ja luovutaan myöskin kanssasijoituksista tietyillä erityisehdoilla se on teollisuuspoliittinen syy

perussuomalaiset ovat pettyneitä että hallituksen suuret puheet nuorisotakuusta näyttävätkin jäävän vain puheiksi kun samanaikaisesti hallitus leikkaa oppisopimuskoulutuksesta

näitä ei tule olemaan montaa montaa kertaa ei varmasti tarvita mutta silloin kun tarvitaan on erittäin tärkeätä että hallituksella on käytössään tällainen työkalu

palaan tähän vakuutuslääkäritoimintaan

niin kuin edelliset puhujat tässä kertoivatkin jo on olemassa ja käytännössä rakennetaan myöskin palomuuri sille että tesin nykyinen toiminta pääomasijoittaminen pk yrityksiin ei vaarannu millään tavalla vaan tämä on keinovalikoimaan oikeastaan niin kuin lisä

ikääntyvässä suomessa myös omaishoidon merkitys kasvaa

vaikka omaishoidon tukeminen on yhteiskunnallinen etu nykyhallitus on edeltäjiensä tavoin toistuvasti laiminlyönyt omaishoidon kehittämisen

ellei näitä vuosien mittaan kasaantuneita korjausvelkoja määrätietoisesti pureta laiminlyönneistä koituu valtiontaloudelle aikanaan huomattavasti nykyistä suurempi korjauslasku

arvoisa puhemies

riippuen sitten näistä teollisuuspoliittista syistä niistä sijoituksista jos on tarvetta sitten pääomittaa tesiä kun näitä toteutetaan niin sitten se tehdään kuitenkin niin että tämä tesin käytettävissä oleva pääoma jota sijoitetaan pk yrityksiin ei vaarannu

tämä on iso huoltovarmuuskysymys ja kun tässä on mukana kuitenkin muutama eläkevakuutusyhtiö miksi eivät sitten muut suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ole olleet kiinnostuneita tästä kaupasta

tämä filosofi pekka himaselta tilatun tutkimushankkeen tilausmenettelystä käyty keskustelu on poikinut ajatuksen siitä mitä muita tällaisia tutkimushankkeita on tällä hetkellä eri ministeriöissä meneillään tai yleisemmin minkälainen tilaamismenettely suomessa ylipäänsä vallitsee

lasten nuorten ja perheiden tukemiseen ei panosteta tarpeeksi

pidämme häpeällisenä sitä että uuteen lastensairaalaan ei löytynyt riittävästi varoja valtion kassasta

arvoisa puhemies

emme nostaisi tasaveroluonteista arvonlisäveroa jyrkentäisimme selvästi tuloverotuksen progressiota ja kaventaisimme suurituloisten mahdollisuuksia nauttia verovapaista osingoista

tämä olisi ollut erittäin hyvä kohde muillekin eläkeyhtiöille panostaa kotimaahan koska tässä on ihan varma tuotto

osa rahoituksesta on kerjättävä kansalaisilta

kun tämä kauppa ei kuitenkaan varmaan tullut yllätyksenä niin onko valtioneuvosto käynyt keskusteluja eläkeyhtiöitten kanssa tämmöisestä sijoittamisesta kotimaahan

mielestämme leikkaukset on aloitettava kohteista joilla on vähiten merkitystä maamme hyvinvointiin työllisyyteen ja kilpailukykyyn

arvoisa puhemies